meidän eduskuntaryhmämme kuuluu tämän uudistuksen suurimpiin arvostelijoihin

meillä ei ole tarkempaa tietoa mutta on hyvä käydä periaatteellinen keskustelu siitä onko meillä joitain rajoituksia tai näkemyksiä tähän ja se käytiin

se että tässä tehdään rauhanajan yhteistyötä tietenkin kuvastaa sitä että kriisin tullen edelleenkin suomi on kyllä vastuussa omasta maanpuolustuksestaan ja sitä kautta tietenkin se vaikuttaa niihin suorituskykyratkaisuihin mitä tehdään ja niin edelleen joten tässä on hyvä erottaa nämä asiat

meidän vaihtoehtonamme olisi edelleen ollut kuntapohjainen ratkaisu

jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa ja jokainen nuori jolle voimme tarjota toisen mahdollisuuden on hieno asia

tosiaan siihen hypoteettiseen kysymykseen minkä esitätte vastaus on ei

pitäisi toimia niin että voisimme paremmin siinä yhteydessä varmistua siitä että eri viranomaiset yhteiskunta tarttuvat näihin nuoriin ja varmistua siitä että ei jäädä heitteille

arvoisa puhemies

eli siis se rakennelma ei ole semmoinen että lähtökohtana olisi semmoinen tilanne missä mahdollisesti ajauduttaisiin noin hypoteettisesti hirveään tilanteeseen

se on hyvin selkeästi juridisesti arvioitu näin ja tästä syystä tähän ei voitu päätyä

mutta tietenkin tämä yhteistyö tukee meidän puolustusvoimien uskottavuutta kehitystä ynnä muuta joten hyvillä raiteilla ollaan ja tässä tosiaan on vielä paljon töitä edessä ennen kuin tämä on maalissa

mitä tulee tähän itse asiaan minä en ole törmännyt vielä kehenkään joka olisi sitä meiltä että tästä ei olisi suomelle mitään hyötyä

fru talman rouva puhemies

mitä sitten tulee siihen minkä takia tätä ei alun perin kilpailutettu niin sanotun putu lain puitteissa niin se johtuu siitä että materiaalilaitos tuolla maavoimissa oli itse arvioinut että tämä on siviilituote

pari viikkoa sitten traktorit vyöryivät helsingin keskustaan ja saimme kaikki seurata tätä mielenkiintoista mielenilmausta

kiitos

sitten on todettu että vastuumaana toimii norja joka on nato maa jonka valvontavuorosta olisi siinä tapauksessa kysymys

tässä on ihan varmasti parannettavaa mutta tämä ei ole vain puolustusvoimien asia vaan tämä on koko yhteiskunnan asia missä esimerkiksi kollegani ystäväni gustafsson varmasti voi olla avuksi

haluamme myös ottaa käyttöön parempia oppisopimusmalleja ja niin sanottuja minijob malleja joiden kautta saadaan nuoria ihmisiä kiinni työelämään

arvoisa puhemies

ensiksi on hyvä sanoa se että tämä viime päivien hyvin aktiivinen venäjän toiminta meidän lähialueellamme on osoittanut että meidän ilmavoimat ovat varsin kyvykkäät ja ovat olleet hyvin hereillä ja sitä kautta myös kyenneet hyvin seuraamaan mitä kaikkea tapahtuu

sittemmin kun kävi ilmi että näihin autoihin oltiin laitettu niin sanottuja nato speksejä eli tämmöisiä erityisvaatimuksia niin palautimme ministeriön toimesta tämän uudelleen valmisteltavaksi ja tätä kautta saatiin se sitten tämän puolustustuotelainsäädännön puitteisiin

sitten tähän on tuotu semmoinen ajatus että jotta vahvistettaisiin pohjoismaista säännöllistä puolustusyhteistyötä sen yhteydessä olisi tämmöinen pohjoismainen puolustusharjoitus jossa ilmavoimat harjoittelisi